keskustelu

toisen käsittely esitellään parveke kuudestoista asti

keskustelu on päätti eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetulla kiertos lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

ministeri kiuru kuinka on

sekä mietinnössä erotutaan kerta kun uuden sadanseitsemän kymmenen yhdeksän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sen että eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksena hallitukseen esitetään esitykseen sisältyvän sadanseitsemänkymmenenviiden lakiehdotuksen hylkäämisestä laki edustaja käsittelyn pohjana on paha a

ensimmäisen käsittely esitellään vain viidesosa käsittelyn lakivaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

sitten ministeri gustafsson on täällä jatkossa lupautunut olemaan paikalla

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskusteluun on päätynyt että eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietin

asian käsittely kesti

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on paha menetys

ainoan käsittely esitellään parituksen kuudessa asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

arvoisa herra puhemies

keskustelussa on johannes koskinen outi mäkelän kannattamana tehnyt ehdotuksen että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä pääministeri jyrki kataisen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kankaanniemen puheenvuoro oli vähän epälooginen siinä suhteessa että välillä hän oli sitä mieltä että kokoomus vie ja muut vikisevät ja puheenvuoronsa loppupuolella hän tuli sitten hyvin voimakkaaseen keskustajohtoisuuteen tuossa hallituksessa

dedicated halil mut johannes koskinen muistetaan viedä mut outi mäkelä

nuorisoa raketista istui tartin kirikouttomista syistä

kataista vastaan

vielä yksi kysymys

kun muuta ehdotusta ei ole tehty eduskunta hyväksynee edustaja johannes koskisen ehdotuksen eli päättää olla nostamatta syytettä pääministeri jyrki kataista vasta asian loppuun ja

oma vaatimaton mielipiteeni on se että tämä keskustelu on kyllä täyttänyt kohta lähetekeskustelulle asetetut tavoitteet mutta ministeri henriksson aivan lyhyt ja tiivis loppukommentti

kiitoksia ministeri kiuru

tärkeää on se että sen jälkeen kun tehdään konkluusiot ollaan yhtä mieltä verolinjasta

haluan nyt vielä kerran todeta sen että hallituksen verolinja on se että tuloveronalennukset kohdennetaan kaikkiin tuloluokkiin progression kiristämisen ehkäisemiseksi mikä on tärkeää kannustavuuden kannalta

pöydällepanoa varten esitellään päivitys neljäsosa puhemiesneuvosto ehdottaa tamitita pannaan pöydälle kolmas kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävän pääsystä maksettaneen

hyvät edustajat haluan omasta puolestani ja uskallan sanoa koko puhemiehistön ja talon virkamieskunnan puolesta kiittää teitä varsin työntäyteisestä ja ajoittain vähän hektisestäkin kevätistuntokaudesta ja toivottaa teille mitä parhainta oleilua suomen suvessa ja ahkeraa kiertämistä teille rakkaissa harrastuksissanne

arvoisat edustajat ryhmäpuheenvuorot on kuultu

sitten tämän lisäksi siihen yhdistettiin hyvin minun mielestäni innovaatinen instrumentti elikkä työtulovähennys jolla ehkäistiin verotuksen minestron piti merta varmistettiin sanotaan alennuksen kohdentuminen nimenomaan vähemmän ansaitseviin tuloluokkiin

saman voitane menetellä paatero sen viidennen ja kuudennen asian osalta näytteet tuo eduskunnan seuraava täysistun torstaina kolmas kymmenettä kello kuusitoista

tämä etäisyys lampaat ja re a

selvyyden vuoksi haluan sanoa etten pienimmässäkään määrin halua ottaa kantaa vasemmistoliiton tulevaan puheenjohtajakysymykseen

arhinmäki teidän puheenvuorojenne saama runsas kommentointi salin tältä laidalta kertoo varmaan siitä että kokoomuksen korvat paitsi kuulevat niin kuuntelevat

pieni muutos tähän loppuohjelmaan koska paikalle ovat saapuneet edustajat kari ja suutari jotka ovat tämän keskustelun alkuvaiheessa pyytäneet puheenvuorot niin se on varmaan reilua että heille ne annetaan

sitten jatketaan debattia kyllä että ollaan ihan rauhallisesti

edustaja uotilalle vielä vastauspuheenvuoro mutta napakasti

mutta haluan todeta sen saman minkä totesin jo tämän lakiesityksen lähetekeskustelussa että tämä lakiesitys jos mikä on valmisteltu ehkä epätavalliseen epätyypilliseen suomalaiseen tapaan hyvin vuorovaikutteisesti

toisen käsittely esitellään päivystyksen kahdestoista osa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin samassa käsittelyssä

keskustelu on päättynyt että eduskunta ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset että lakiehdotusta toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuunkäsitelty mutta eduskunnan seuraavaan täysistuntoon keskiviikkona kahdeksastoista neljättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

se näkyi myöskin siinä lähetekeskustelussa

totesin silloin että edellytän ja toivon sitä että se avoin lähestymistapa säilyy myöskin valiokuntakäsittelyn aikana

lisäksi kun euroopan unionille suoritettavien maksujen perusteista on säädetty eun omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä ja kun momentin määräraha perustuu siten selvästi kansainvälisoikeudellisesti suomea koskevaan velvoitteeseen en katso voivani esitellä myöskään edustaja ruohonen lernerin aloitetta

tämä täys istuntoon päät

olkaa hyvä

puhemiehen menettely hyvä

arvoisa herra puhemies

tennilän viisasta ja analyyttistä puhetta ja erityisesti se osuus kun hän analysoi sitä että erilaiset palveluntarjoajat ja kilpailu parantavat palvelujen laatua miellytti minua kovasti

ne voidaan käyttää ja näitten jälkeen ministeri gustafsson voi sitten omalta osaltaan vastata

toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kahdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

kyllä kyllä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

sitten ryhdymme purkamaan puheenvuorolistaa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

sitten puhujalistaan

no niin

kiitoksia tästä debatista nyt siirrytään puhujalistaan

asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan mää keskustelua varten esitellään partekin kahdeksastoista osan voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

minäkin puolestani arvostan ed

haluan hänelle nyt erityisesti todeta sen että kun me kokoomuksessa olemme puhuneet nimenomaan erilaisista palvelun järjestämisvaihtoehdoista ja muista myöskin sosiaali ja terveyspuolella niin aina olemme sanoneet että on ehdottoman välttämätöntä että meillä on kilpailukykyinen julkinen palvelutuotanto mutta tarvitaan myöskin muita palveluitten järjestämisvaihtoehtoja

lähetekeskustelua varten esitellään päällystyksen seitsemän soosi poimi sivustoilta taisi olla että lakivaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

edustaja ruohonen lerner kun meni vähän ohi korvien tällä puolen pöytää kaikilta oliko tarkoitus että tämä asia pannaan pöydälle ensi viikon tiistain täysistuntoon

minä pyytäisin että nyt pyytäkää ne vastauspuheenvuorot nimittäin hetken kuluttua tuo kone suljetaan ja sitten mennään se lista loppuun mikä siinä on jäljellä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

ja oletan että kannatus joka nyt käveli ulos ovesta kohdistuu myöskin siihen tiistaihin

asia pannaan pöydälle ja sitä käsitellään seuraavan kerran ensi tiistain täysistunnossa

käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

kun

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto

kiitoksia ja sitten ministeri ihalainen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään väyryskin kuudessa asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelun edustaja kumpula natri

onko meillä välitön valmius tiivistelmään

säästetään siihen seuraavaan sessioon osa vastauksista